nämä tähän etyjin kertomukseen kootut puheenvuorot on käytetty niiltä osin mihin ed

jotta nyt asiasta ei jäisi mitään vääriä käsityksiä niin omaan puheenvuorooni viitaten totean että olen edelleen ja nyt viime aikojen tapahtumien valossa painotetusti sitä mieltä että rahoitusmarkkinat vaativat parempaa kontrollia suitsia jos näin kansanomaisesti sanotaan

totean tähän että eihän ole markkinatalouden omienkaan pelisääntöjen mukaista se että voitot ovat yksityisiä mutta sitten tappiot jaetaan yhdessä eli tästä oli kyse omassa puheenvuorossani

mielestäni tämä lähihistoria on osoittanut että suitsia todella kaivataan

ehkä jossain määrin kellojen pitäisi soida jos käteisellä maksetaan reilua ylihintaa mutta se että selvitetään mistä raha on lähtöisin venäjällä voi olla aikamoinen haaste suomalaisille

sitä hiukan ihmettelen kun täällä edustaja niikko aiemmin keskustelussa totesi että nämä valtiojohdon toimet eivät riitä täytyy ottaa muut keinot käyttöön

yleensä tällaiset valtiosopimukset kyllä tehdään valtiojohdon kesken ja ne ovat sitten sitä kautta sitovia ja ihmettelen mitkä nämä muut keinot saattaisivat olla

ymmärrän näkemyksen ja sen tarkoitus on hyvä mutta jos mietitte vaikka kääntäen sitä että venäläiset päättäisivät että he haluavat varmistaa mistä suomalaisen käyttämä investointiraha on peräisin niin käytännössä olisi aika mahdotonta että he tekisivät täällä tilintarkastuksia tai vastaavia

käsittelyssä on hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamiseksi eli niin sanottu urkintalaki tai lex nokia

sitä on arvostellut muun muassa keskeinen joukko maan johtavia oikeusoppineita joista monien mielestä laki olisi pitänyt käsitellä perustuslain säätämisjärjestyksessä

myös julkisuudessa käyty keskustelu osoittaa että laista on kutakuinkin yhtä monta tulkintaa kuin on puhujaa

eli olemme säästämässä poikkeuksellisen epäselvästi kirjoitettua ja peruskäsitteiltään epäselvää lakia joka toteutuessaan avaa uusia epätarkkuuksia lainsäädäntöön ja mahdollisuuden toimivaltuuksien väärinkäyttöön

hallitus antaisi kuitenkin tämän lain perusteella niin sanotulle yhteisötilaajalle siis yritysten lisäksi myös laajalle joukolle muita toimijoita yliopistoille virastoille kirjastoille ja jopa taloyhtiöille joilla on oma viestintäverkko poikkeuksellisia valtuuksia kevyemmin kuin poliisille

kun vielä sekä yrityssalaisuuden määrittely että niin sanottu merkittävän haitan käsite jäävät liiaksi yhteisötilaajan oman arvion varaan on yhteisötilaajalla varsin laajat oikeudet toimia ja tarkkailla verkkoa kunhan lain vaatimat perusedellytykset täytetään

hän toteaa myös että lakiehdotuksen ympäripyöreydet haittaavat lain valvontaa huomattavasti ja on julkisuudessa linjannut koko lex nokian tarpeettomaksi

arvoisa puhemies

elävä elämä osoittaa että tällaisia pölhöjä ei olekaan vaan keskusrikospoliisin tarkastajan markku ranta ahon mukaan yleensä tiedot kopioidaan ja viedään fyysisesti ulos firmasta

mikä on siis aito tarve tälle laille ja mitkä ovat ne tarpeet joita hallitus näkee vaikkapa lain määreet täyttävillä taloyhtiöillä kun se tahtoo antaa niille oikeuden seuloa asukkaiden verkkokäyttäytymistä

aiheellista onkin valmistella tämä laki uudelleen ilman laajaa yhteisötilaajan käsitettä niin ettei työntekijöiden luottamuksellisen viestin salaisuuden suoja kärsi

lopputuloksena pitää olla selkeä ja ymmärrettävä laki jossa keskeiset käsitteet ovat tarkkarajaisia mikä osaltaan helpottaisi lain oikeaa soveltamista

eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee selkeät yrityssalaisuuden suojelua tarkoittavat säännökset rajaten ne koskemaan vain työnantajan työpaikalla tarjoamaa sähköpostiyhteyttä työmarkkinajärjestöjen yhteisesti hyväksymien periaatteiden pohjalta

kun aikoinaan tämä keliakiakorvaus saatiin niin olimme tosi iloisia sosiaali ja terveysvaliokunnassa että nyt on tehty hyvä päänavaus ja asia on hyväksytty ja ymmärretty se että gluteiiniton ruokavalio on erittäin tärkeä keliaakikon hoitona ja lääkkeenä

pidimme jo tuolloin alimitoitettua korvauksen tasoa jonkinlaisena että tästä se nyt nousee mutta valitettavasti se ei ole ainakaan hintojen nousun myötä noussut

arvoisa puhemies

en tiedä mitä hallintovaliokunnassa on keskusteltu mutta lieneekö käynyt niin että tämän tehtäväkentän laajuus on auennut tietosuojavaltuutetulle tämän käsittelyn etenemisen yhteydessä

sen vuoksi ehdottomasti pidän tätä edustaja kiljusen tekemää aloitetta tärkeänä ja toivon että se otetaan vakavasti huomioon ja se menee eteenpäin tässä talossa

hän on kyllä julkisuudessa todennut että saattaa olla varsin haasteellista löytää edes niitä asiantuntijoita jotka kykenevät tätä valvontaa tekemään

suomea on totuttu pitämään rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan suurvaltana ja hyvä on että olemme maailmalla mukana ratkaisemassa ongelmia ja vakauttamassa tilannetta kriisien jälkeen kun tässä pienentyneessä maailmassa yhden alueen ongelmat yleensä heijastuvat varsin laajalle

suomen mukaanmenoon ykn libanonin unifil operaatioon voikin suhtautua lähtökohtaisen myönteisesti ja toivoa että tämä vakiinnuttaisi tilannetta siellä nopeasti

lähtötilanne on kuitenkin haastava sillä alueella on paljon aseita ja aseistettuja ryhmiä ja turvallisuustilanne on hauras

tilanteen on kerrottu voivan muuttua nopeasti suuntaan tai toiseen

täytyy sanoa että kyllä tässä huolissaan täytyy olla turvallisuustilanteen johdosta myös meidän omista rauhanturvaajistamme ja heidän turvallisuudestaan ja sen vuoksi kuten täällä joissain puheenvuorossa on jo noussut on todella tärkeää millaisella varustuksella ja koulutuksella nämä rauhanturvaajat lähtevät sinne matkaan

lisäksi sitten jälkikäteen jos jotain sattuu paitsi terveydenhuollon myös perheen tukien pitää olla kohdallaan eli tämä on kyllä vakava kysymys tälle eduskunnalle että tämä asia viedään eteenpäin

maailmalla kuulee toisinaan jopa tässä ihan meidän omalla takapihalla euroopassa että suomi on myöhästynyt norja on paikalla hyvin edustettuna muut pohjoismaat markkina on ikään kuin jo aika tiukkaan otettu ja sinne on vaikeampi päästä mukaan kuin jokin aika aikaisemmin jolloin muut pohjoismaat ovat olleet liikkeellä

olisinkin kysynyt ministeri stubbilta

arvoisa puhemies

ihan jokunen päivä sitten euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön etyjin syyskokouksessa torontossa tuli muutama ulkomaalainen kollega kysymään onko suomen puolustuspoliittinen linja muuttunut onko suomi liittymässä natoon

totesin hallitusohjelman sisällön ja myös meidän viimeisen voimassa olevan puolustus ja turvallisuuspoliittisen selontekomme sisällön ja kysyin miksi tämä kysymys

elikkä kun ministeri stubb itse kertoo että hänellä on henkilökohtainen kanta ja sitten hän on ulkoministeri niin tämä henkilökohtainen hattu ei sitten ole ollut päässä niillä illallisilla ja viron sotilasukset pääsee tämä henkilökohtainen virallisissa tilaisuuksissa missä hän on esittänyt henkilökohtaista mielipidettään ja tämä hänen henkilökohtainen kantansa on sitten sekoittunut suomen kantaan

olen nimittäin kantanut huolta hallituspuolueiden suuntaan erityisesti substanssiministerin oman valiokuntaryhmän suuntaan ja sanonut että miettikää nyt ministerin kanssa yhdessä sitä onko tämä oikeasti järkevää ja mitään tulosta ei ole tullut

kyllä minä olen sitä mieltä että silloin kun ulkoministeri puhuu virallisissa tilaisuuksissa hän edustaa suomen virallista kantaa ja sitä kautta vahvistaa sitä yhteistä sanomaa jonka me maailmalle haluamme viedä

nyt täytyy ihan oikeasti ihmetellä sitä miltä ainakin tuossa omassa valiokunnassa tuntuu että tuli sitten liikenne ja viestintäministeriöstä tai tässä tapauksessa liikenneministeriöstä kuinka hölmö hallituksen esitys hyvänsä niin se ajetaan läpi merkkiäkään muuttamatta

eli sekaannus on syntynyt jo ja mielestäni sekaannusta lisää nyt sitten vielä tämä puolustusministeri jyri häkämiehen puolustusselonteon runttaamiseen eduskunnan tahdon ylikävelyyn tähtäävä ajatus siitä että annettaisiin jatkossa pelkkä pääministerin ilmoitus eli eduskuntaa ei kuultaisi enää tässä asiassa niin kuin ennen

ei tässä muutosta vastusteta halutaan vaan ymmärtää minkä takia se muutos on tehtävä

arvoisa puhemies

haluaisin vielä kysyä ministeriltä sitä onko tämä järkevää taloudenpitoa

tämä on hyvin herkkä asia ja herättää paljon tunteita ja jokainen yksilöllinen ero on aina se oma tuskansa niille jotka siinä mukana ovat

kun ajatellaan että kysymys on suomen kannalta niinkin merkittävästä asiasta kuin puolustus ja turvallisuuspolitiikasta niin silloin kyllä tarvitaan niin hallituksen kuin oppositionkin tahto sinne taakse että ollaan yksimielisiä asioista

onko eduskunta teidän mielestänne kumileimasin

sirnön huoli on ihan aiheellinen siitä että jotain tarvitsisi tehdä

aloitteen aikataulu on todella kiireinen ja täytyy sanoa että olen itsekin joskus miettinyt pitäisikö meidän kaikkien mennä seuraavaan eduskuntavaaliin selkeästi kertoen mitä mieltä natosta olemme

onko kansanäänestys poissuljettu

sitä on käytetty suomessa erittäin vähän

uskon tämäntyyppisiin työkaluihin joilla voidaan vaikuttaa siihen että näitä lapsille rakkaita ihmisiä ei laiteta toisiaan vastakkain niin että toinen heistä olisi vaarassa joutua vankilaan

täytyy sanoa jos esimerkkejä ulkomailta katsoo että aika surkuhupaisa ja surullinen on tilanne missä järjestetään kansanäänestys ja sitten kansan tahtoa jos iso prosentti kansalaisista tuohon kansanäänestykseen osallistuu ei noudateta

lähdenkin siitä että mikäli tietty prosentti äänestää ja kansan tahto on selvä niin silloin se täytyy kyllä hyvän eduskunnan ottaa huomioon

arvoisa puhemies

tuntuu välillä että me emme niitä oikein uskalla järjestää tässä talossa josko sitten kansalaiset olisivatkin eri mieltä kun me koemme että me tiedämme täällä heidän parhaansa paremmin

mutta ministeri brax jos olen oikein ymmärtänyt niin tämä maksun määräytyminen on vielä auki miten se tapahtuu ja minkälaisella lainsäädännöllä

siinä ymmärtääkseni tulee yhtenä perusteena olemaan myös maksukyky joka tätä kynnystä varmasti madaltaa ettei se ole niin vaativa tälle luvan hakijalle

mielestäni kansanäänestys voidaan ilman muuta järjestää jos näin halutaan hiukan väljemmällä aikataululla

kysymys kuuluu

yhtä hyvin mielestäni seuraava eduskuntavaali kävisi kansanäänestyksen paikaksi

miksi näin laaja joukko yhteisötilaajia saa tämän oikeuden kun koko ajan kuitenkin vastauksissa todetaan että se on niin vaikea saada että sitä ei haeta

toivonkin että jokainen vaaleissa ehdolla oleva ehdokas tästäkin asiasta lausuu oman mielipiteensä ja toivon että meidän hallituksemme tässä välissä pitäytyy niissä yhteisissä linjauksissa joita tämä eduskunta on tehnyt liittyen puolustus ja turvallisuuspolitiikkaan eikä esitä virallisilla foorumeilla ovat ne sitten suurlähettiläsillalliset tai muut puhetilaisuudet joihin henkilö on kutsuttu ulkoministerinä suomen yhteisen kannan vastaisia henkilökohtaisia näkemyksiä

asiantuntijakuulemisissa on kuultu että verkko rapautuu ja esimerkiksi suomen sillat ovat jo siinä tilanteessa että ne ovat pian turvallisuusriski

eli lisärahaa tarvitaan siitä olemme varmasti yksimielisiä

arvoisa puhemies

kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun ja tasapuolisesti tuottavan ja uudistuvan suomen näkökulmasta on tärkeää että tämä laajakaista kaikille ja tämmöinen tietoteknologinen tavoitettavuus toteutuu todella mahdollisimman pian

olisin kysynyt ministerin mielipidettä siihen kun valiokunnassa kerrottiin että jos todella laajakaista vedetään kaikille kustannukset liikkuvat tosiasiallisesti puolessa miljardissa jopa reilussa miljardissa eurossa

toisena kysymyksenä

olisin kysynyt aikataulua tähän asiaan

arvoisa puhemies

eli paitsi henkilökohtainen ongelma se on kansantalouden ja kansanterveyden ongelma ja sen takia on hyvä että tyhjille kaloreille on laitettu jonkinlainen verotuksellinen rasite päälle

itsehoito liikunnan hyvien elämäntapojen terveellisen ravinnon muodossa on kannatettavaa mutta sitten jokainen tietää että terveellinen ravinto ja terveystuotteet yleensä ovat kalliimpia kuin bulkkiruoka ja mielestäni verotuksella tätä hintaeroa ei ole syytä lisätä

kannatankin edustaja kanervan aloitetta ja kannatan sitä mitä edustaja heinonen toi tässä esiin näitä eri näkökulmia liittyen esimerkiksi makeisveron kiertämiseen keksituotteilla että se otettaisiin samaan aikaan tähän punnittavaksi kun tätä aloitetta toivon mukaan käydään läpi

sitten myös ksylitolin ja vastaavien terveysvaikutteisten makeutusaineiden rooli pitäisi myös tutkia tarkemmin eli niidenkään hintaa ei olisi syytä lisätä turhilla veroilla

ongelma on aika laaja alainen

olen joskus itse pohtinut vähän samaan tyyliin kuin edustaja ruohonen lerner tuossa että omaan aikaan tukia ei ollut elettiin lainarahalla ja sitten tienattiin siinä sivussa

on menty parempaan suuntaan

arvoisa puhemies

ihan vastauksena ed

ukkolalle totean että mielestäni tuossa alussa kerroin aika selkeästi minkälainen ilmapiiri tuolla on ollut ja minkälainen kysymys itselleni kansainvälisellä foorumilla esitettiin ja silloin ei ole ihan kotikutoinen se ilmapiiri

silloin tietysti voidaan miettiä onko viesti levinnyt laajemmin

jos sitten rajataan tätä aikaa niin todetaan että uusi hallitus tai pitäisikö vielä sanoa uusi ministeri joka on tuonut aika voimakkaasti henkilökohtaista kantaansa virallisilla foorumeilla esiin on kyllä tätä pakkaa sekoittanut ja täytyy sanoa että kenties tässä on nyt sitten sen mielipiteen muokkaus jolla kansaan pyritään vaikuttamaan käynnissä

kiusaaminen on niin koulu kuin työelämän syöpä jolla tuhotaan viihtyvyys osallisuus ja pahimmassa tapauksessa henkilön koko terveys

suomi on tutkitusti kärjessä työpaikkakiusaamisessa ja myös vakavasti päättyneitä kouluk ius y vakavasti päättyneistä koulukiusaamisista on eläviä esimerkkejä

arviolta päätoimittaja oli semmoinen kolminelikymppinen henkilö ja hän meni luokkakokoukseen innokkaasti ja totesi että ihanaa kun kaikki ovat paikalla että ei silloin meidän aikanamme koulussa ollut kiusaamista

mielestäni tässä olisi myös ihan syytä nyt esitän kysymykseni edustaja kiurulle jonka aloite on periaatteessa tässä ensimmäisenä käsittelyssä olisi myös syytä rehellisyyden nimissä kertoa se minkälainen sanktio tulee sitten niille vanhemmille etävanhemmille jotka käytännössä hylkäävät lapsensa

hän oli ollut luokan silloinen älykkö matemaatikko ja hän totesi että häntä kyllä kiusattiin niin paljon että hän mietti pitkään tuleeko hän ollenkaan tähän luokkakokoukseen ja kertoi että eräs luokan tytöistä jota oli kiusattu koko kouluikä oli ilmoittanut että hän ei ainakaan siihen kiusaajajoukkoon tule että se pilasi hänen koko kouluikänsä

tämän päätoimittajan lopputulema siinä kirjoituksessa oli että oli hämmästyttävää että hän ei ollut koko kouluaikanaan tiennyt että luokassa on kiusattuja kavereita

hirveän yleinen tapa kiusata muita työpaikalla mutta koulussa erityisesti ainakin pienten lasten kohdalla sen näkee on eristäminen

jonkun kanssa ei vain olla